se että kotitalouskohtaisesta maksusta luovutaan ja siirrytään henkilökohtaisiin maksuihin tekee tietyille ryhmille maksut kalliimmiksi

hän puhui köyhistä mutta todellisuudessa ovat kyllä teot näyttäneet sen että niin sdpstä kuin vasemmistoliitostakin teistä on tullut rikkaitten puolueita

olisi kyllä hyvä valiokuntakäsittelyssä vielä ottaa huomioon semmoisia talouksia missä asuu useampia henkilöitä ettei vanhoillepojille ja tytöille tule liian kallista ettei tästä tule sitä niin sanottua vanhaa vanhanpiian veroa

herra puhemies

afganistan on edelleen erittäin köyhä maa jossa isafin ja muun kansainvälisen yhteistyön läsnäolon supistaminen vähentää kaiken kaikkiaan taloudellista toimeliaisuutta

mutta toinen asia mihin kyllä kiinnittäisin vahvasti ylessä huomiota on tämä maakunnallinen toiminta ja paikallinen toiminta

yksityissektorin vahvistuminen siellä on tärkeässä roolissa uusien kestävien työpaikkojen luomiseksi ja kyllä me keskustassa ainakin näemme erittäin tärkeänä panostaa muun muassa afganistanin maataloussektorin kestävään kehittämiseen jotta huumetuotannon estämisessä päästään eteenpäin

voidaanko tällä varmistaa se että maakuntaradiot saavat paremmat toimintaedellytykset ja että reuna alueiden ääni kuuluu tasapuolisesti sitten myös mediassa ja ohjelmien tarjonta on kattavaa ja mielenkiintoista

se tulee heikentämään työllisyyttä

ja se on asia mikä pitää tämän vuoksi torjua

kaivosteollisuudesta toivotaan myös merkittävää tulonlähdettä afganistanin taloudelle

kysyisinkin ulkoministeri tuomiojalta

kuinka te näette nyt suomen edellytykset toimia näiden asioiden edistämiseksi ja ennen kaikkea sen edistämiseksi että huumetuotanto saataisiin siellä radikaalisti vähentymään ja mieluummin jopa loppumaan

arvoisa puhemies

edustaja heinonen nosti tärkeitä asioita puheenvuorossaan kyllä esiin mutta osittain olen hänen kanssaan näistä kyllä eri mieltä

nimenomaan sillä perusteella meidän tulisi täällä säätää se laki siten että me annamme voimakkaan signaalin siitä että humalassa veneily ei ole sallittavaa ja se ei ole suotavaa

jos lakiin on niin kirjoitettu se antaa ihmisille kyllä sen signaalin että humalatilassa ei vesille lähdetä

kyllähän se niin on että tämä maa nousee vain työtä tekemällä ja sitä uutta työtä tarjoavat pienet ja keskisuuret yritykset pääsääntöisesti yli yhdeksän yritystä kymmenestä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä

lakiesitys on kuitenkin oikeaan suuntaan menevä ja varmasti parantaa vesillä liikkumisen turvallisuutta

täytyy kyllä kysyä silti tähän verokeskusteluun todellakin liittyen yritysten tulevaisuuteen liittyen missä ovat todellakin ne täällä paljon peräänkuulutetut kannusteet kannusteet muun muassa henkilöyhtiöille missä ylipäätään ovat hallituksen kannusteet ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen missä ovat helpotukset työnantajan sivukuluihin nämä tärkeät keinot joilla pystyttäisiin uusia työpaikkoja luomaan

täällä on keskusteltu aiemminkin siitä kun näitä veroratkaisuja tehdään mikä niiden vaikutus on minkin tulotason ihmisiin

aina kun puhutaan siitä että hyvätuloisten ihmisten verotusta halutaan kiristää niin siinä tapauksessa otetaan esimerkiksi pääomatulot ja sehän ei näin mene

sen on tietysti huomannut tuolta maaseudulta tulevana että nämä langattomat yhteydet varsinkin kun maastonmuodot vaihtelevat ovat osasta paikkaa erittäinkin heikot

mitä enemmän pystytään kuidun avulla tuomaan niitä verkkoyhteyksiä edes lähemmäksi tukiasemia kohti tai vetämään se kuitu sinne talon nurkkaan asti sitä paremmat yhteydet tietysti pystytään saamaan

minulla on ollut mahdollisuus olla mukana tämmöisessä etelä pohjanmaan liitolla olevassa laajakaistaverkkohankkeessa ja myöskin muutamissa seminaareissa ympäri eurooppaa

siellä olemme nimenomaan vieneet tätä viestiä kuinka kuituverkkoja osuuskuntapohjalta kannattaa rakentaa ja sitä kautta mahdollistaa ne paremmat tietoliikenneyhteydet sitten kansalaisille yrityksille erityisesti ja myös näiden edustaja heinosen mainitsemien etätyöyhteyksien vuoksi että ihmiset pystyvät sieltä kotoa tai vapaa ajan asunnoltaan mahdollisimman pitkälle näitä töitä tekemään

arvoisa herra puhemies

hallituksen esitys puolustusvoimien ravitsemuspalvelujen yhtiöittämisestä on valmisteltu heikosti ja liian kiireisessä aikataulussa ottamatta huomioon puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskuksessa työskentelevän henkilökunnan työsuhde ehtoja ja huoltovarmuuden takaamista

me suomalaiset olemme monta kertaa jopa hieman liian vaatimattomiakin niistä tuotteista mitä meillä on

on hyvä että lainsäädäntöä tässä edistetään ja näitä kustannuksia katsotaan että me saamme mahdollisimman tasapuoliset tietoliikenneyhteydet kaikille meidän kansalaisillemme

se että nimisuojalla pyritään suojaamaan ja halutaan suojata tiettyjä suomalaisia perinnetuotteita on äärimmäisen hyvä asia

puolustusvoimien ruokahuolto on toiminut nykyisessä muodossaan hyvin saaden aikaan myös säästöjä

tässä lakiesityksessä aivan kuten edustaja kalmari tuossa edellä kertoi ja kuten valiokunnan puheenjohtaja edustaja leppä kertoi näihin tarkastuksiin halutaan järkevyyttä

nehän ovat menneet monilta osin kyllä maataloudenkin suhteen ja elintarvikevalvonnan suhteen jo liiankin tiukoiksi joten se että tässä nyt saadaan järkevyyttä ja laajoja tuoteryhmiä saman lain alle on kyllä hyvä asia

haluan tässä yhteydessä painottaa sitä miten tärkeä on valtion antama tuki niille osuuksille joita joukkoliikenne koskee missä ei välttämättä ainakaan tällä hetkellä väkimäärä riitä lipputuloilla tuomaan niitä riittäviä tuloja

nämä alkuperämerkinnät mitkä ylipäätään elintarvikkeissa meillä ovat vaatisivat kyllä vielä huomattavasti lisää kehittämistä ja todellakin sitä lakiesitystä tänne olisi kaivannut siitä että velvoitetaan kaikki elintarvikejalostajat merkitsemään se tuotteen alkuperä sinne pakkaukseen mahdollisimman selvästi

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys heikentää matalapalkkaisen naisalan asemaa

palkkadumppaus näyttää korostavan hallituksen totaalista antautumista naisten ja miesten tasa arvoisen palkkauksen edistämiseksi

yksi tällainen merkittävä kohta suomessa on raideliikenteen osalta keski suomen ja etelä pohjanmaan välillä oleva rataosuus eli niin sanottu haapamäen rata joka siellä toimii

se ei kyllä vähennä yhtään vanhuksia tästä maasta se ei tuo yhtään vähempää sairaita tähän maahan eikä se kyllä lisää lääkäreitä tuonne maakuntiin eri puolille

nytkin meillä on hyvin paljon niitä tuotteita jotka ovat produced in eu tehty eussa mikä ei sinänsä kerro yhtään mitään tai sitten se on hyvin pienellä printattuna sinne tuotteen alakulmaan että tämä sinänsä suomalaisen nimiseltä kuulostava tuote onkin jalostettu ja tehty aivan jossain muualla taikka sen alkuperä mikä on jalostettu suomessa on jostain aivan muualta

irtisanomiset ovat mahdollisia myös neljän vuoden suoja aikana puolustusvoimien rakenneuudistuksen seurauksena

esityksen periaatteellisuudenkin takia myös työelämä ja tasa arvovaliokunnalla olisi tullut olla mahdollisuus antaa lausunto hallituksen esityksestä

ongelma siinä muun muassa on se että junavuorot tällä hetkellä ovat niin huonot että sitä ei pystytä pendelöintiin käyttämään jotta aamulla päästäisiin töihin joko seinäjoelle tai jyväskylään ja sitten taas päinvastoin iltapäivällä sieltä pois

myös tämä sote soppa tuntuu olevan sekaisin kun tätä keskustelua on täällä kuullut hallituksen sisällä myös täällä salissa niin kuin se on erityisesti tuolla kuntakentällä

mutta ennen kaikkea sen että johtavat asiantuntijat ovat tyrmänneet tämän mallin pitäisi kyllä herättää tätäkin salia paljon enemmän ja onneksi perustuslakivaliokunta sitä käsittelee

herra puhemies

tähän haluaisin kiinnittää erityistä huomiota että tätä meidän joukkoliikennettä pystyttäisiin nimenomaan työmatkaliikennettä palveleviksi vuoroiksi ylipäätään koristaa pitämiä joukkoa liikennettä

kysyisin ministeri virkkuselta näistä pakkoliitosselvittelyistä

meillä on muun muassa erinomaisia rataosuuksia täällä suomessa olemassa ja me tarvitsemme niitä elinmahdollisuuksia myös näille pienille paikkakunnille jotka maakuntakeskusten välissä sijaitsevat

demarit ovat siis leikkaamassa palkkoja ja heikentämässä työsuhde ehtoja

siitä minä olen iloinen että hallitus on myöntänyt sen tuen tälle rataosuudelle että se tämän vaalikauden ajan edelleen pystyy toimimaan nykyisillä puitteillaan mutta se tulee tarvitsemaan aivan varmasti lisäresursseja jatkossa ja nimenomaan sitä painotusta sille puolelle että nämä junavuorot saadaan semmoisiksi että se pystyy palvelemaan niitä kansalaisia jotka sitä käyttävät

te olette viemässä puolustusvoimilta luotettavan työnantajan maineen

keskustan eduskuntaryhmä katsoo että ravitsemuspalvelujen yhtiöittämiseen tulee ottaa aikalisä ja ruokahuollon järjestämistä on arvioitava osana puolustusvoimien uudistuksen kokonaisuutta siten että henkilöstön asema ja huoltovarmuus turvataan

laittomat palvelut valitettavasti toimivat monelta osin jopa paremmin kuin lailliset palvelut kun verkosta ladataan asioita

tulisi panostaa niihin toimenpiteisiin että nämä lailliset palvelut tuotaisiin yhtä toimiviksi ja helppokäyttöisiksi kuin nämä laittoman materiaalin levitykseen käytettävät järjestelmät

sen pitää perustua yleiseen asevelvollisuuteen reserviin joka on tarpeeksi hyvin kertausharjoitettu ja tietysti kaiken kaikkiaan meidän joukkoihin niin operatiivisiin alueellisiin kuin paikallisiin joukkoihin jotka osaavat tehtävänsä ja sitä kautta koko suomen puolustamiseen

ainakin minun ajatteluni lähtee siitä ja toivottavasti monen muunkin että kun kansainvälisiin operaatioihin osallistutaan puhutaan niin kriisinhallinnasta kuin muusta harjoittelutoiminnasta niin aina keskiössä on meidän oma kansallinen puolustus ja sen pitää olla sitä tukevaa

toinen hyvin vakava asia ja hankala asia on se että hyvitysmaksu mikä seuraa yksityisestä kopioinnista on tässä nykyisessä laissa hieman ehkä jälkeenjäänyt

näillä valtakunnallisilla operaattoreilla mitä meillä on ei selvästikään sitä mielenkiintoa ole riittävästi tätä sataprosenttista laajakaistayhteyttä mihinkä tämä hankekin viittasi tuoda

meillä on kuitenkin uniikki järjestelmä euroopankin mittapuussa yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuvat joukot ja meidän reserviläiset saavat tärkeätä kansainvälistä kokemusta näiden toimintojen kautta

joudutaan maksamaan tätä vanhaa niin sanottua c kasettimaksua ulkoisista kovalevyistä ja digitaalisista audio ja videotallentimista mikä ei välttämättä ole tätä päivää

mitä tulee muuten tähän keskusteluun niin minä ainakin uskon että tässä suomiruotsi yhteistyössä on varmasti tulevaisuutta ja sitä meidän pitää kehittää niin materiaalihankintojen kuin harjoittelun suhteen ja meillä on varmasti lainsäädäntötyötä ketkä ikinä meistä täällä istuvatkaan tulevalla vaalikaudella

viime kaudella kun tätä hankkeen etenemistä myöskin seurasin kyllähän se tulkinta siitä mikä on perille menevä laajakaistayhteys vaihteli kun keskusteli näitten operaattoreitten ja toimijoitten kanssa

eun taistelujoukot ovat tärkeä osa tätä meidän yhteistä eun ulko ja turvallisuuspolitiikkaa mutta näiden joukkojen hyödyntäminen tästäkin on tänään keskusteltu on jäänyt oikeastaan olemattomaksi sitä ei ole tehty ainoastaan harjoittelutoimintaa

sen sijaan tähän eun puolustusyhteistyöhön suhtaudun kyllä kriittisesti ja sen ovat nyt jo osoittaneet nämä eun nopean toiminnan joukot jotka ovat jo ajat sitten perustetut mutta joita ei ole koskaan vielä mihinkään käytetty

kyllähän se siihen lähelle tulee mutta ei välttämättä kuitenkaan sinne kuluttajalle asti vaan niitä omia kustannuksia voi tulla kohtuuttomankin paljon

kun edustaja jalonen liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja on paikalla niin kysyisinkin jaloselta mihin toimiin valiokunta nyt ryhtyy siinä että nämä laajakaistayhteydet aivan oikeasti tuonne maaseudulle saadaan

voisiko kriisinhallintatehtävissä hyödyntää esimerkiksi kun viime kaudella puhuttiin paljon malin operaatiosta niin olisiko tämäntyyppisiin operaatioihin mahdollisuus hyödyntää näitä joukkoja käytännössä enemmän

turvallisuuteen lähinnä puolustushallinnon näkökulmasta tähän jo paljon tässä salissa tänään puhuttuun energiapolitiikkaan sekä ruokaan ja erityisesti siihen liittyen maatalouteen liittyviin kysymyksiin

vai uskotteko te siihen että nämä meidän kaupalliset yhtiöt todellakin nämä palvelut tuonne perimmäiseenkin kolkkaan saavat

arvoisa herra puhemies

muistelen sitä keskustelua mitä käytiin tässäkin salissa viime syksynä kun talousarviota käsiteltiin tälle vuodelle ja puolustusministerikin oli täällä mukana

tämä lakiesitys missä yliopistojen ja ammattikorkeiden hakumenettelyä sujuvoitetaan on mielestäni hyvä ja on erittäin tärkeää että tätä yhteistä hakujärjestelmää selkeytetään ja parannetaan opiskelupaikan saantia

mitä tulee näihin kertausharjoituksiin joka on äärimmäisen tärkeä asia jotta meidän osaava reservi pysyy toimintakuntoisena niin puolustusministeri silloin viittasi että kaikki liikenevät resurssit käytetään kertausharjoitusten lisäämiseen

arvoisa puhemies

nyt yhteiskuntasopimuksen pohja on tehty työmarkkinajärjestöjen toimesta ja kyllä ainakaan tämän palautteen pohjalta mitä eri puolilta kuuluu kukaan ei tunnu olevan täysin tyytyväinen siihen joten ehkä siitä joitain kompromissiaineksia sitten on kokonaisuuteen löydettävissä

se kritiikki tälle esitykselle tulee niin sieltä hallitukselta itseltään kuin sitten koko tältä salilta

tämä talvivaara asia täällä on keskusteluttanut paljon

täytyy huoltovarmuuteen liittyvissä asioissa ja samalla turvallisuuteen liittyvissä asioissa antaa myös kiitosta tämän lisätalousarvion osalta

kyllähän se on myös tiedostettava tosiasia että jos yhtään rahaa sinne ei laitettaisi enempää ja toiminta pysäytettäisiin kuin seinään niin myös ympäristövaikutukset sillä olisivat äärimmäisen suuret

nämä lausunnot tyrmäsivät lähes yksiselitteisesti tämän lakiesityksen ja toivat myös esiin niitä riskejä mitä tällä on

aikaisemminhan korkeakouluopintoihin sijoittumista on pyritty nopeuttamaan muun muassa antamalla lisäpisteitä uusille ylioppilaille mutta nyt pyritään selkiyttämään hakumenettelyä

se että ruutitehdas saa kaipaamansa takauksen ja sitä kautta mahdollisuudet edelleen säilyä suomessa on äärimmäisen tärkeä asia

meillä on riskinä se että me menetämme meidän bioenergiantuotannosta hyvin suuren määrän työpaikkoja ja me edesautamme ulkomaisen energian käyttöä edelleen täällä suomessa

sen takia nyt täytyy kyllä kaikki tarmo keskittää siihen että se kaivos saadaan ympäristövaikutuksiltaan toimivaksi mutta myös että tämä kannattavuus siinä saataisiin kohdalleen ja toiminta siellä käyntiin

se voi aiheuttaa tietynlaisen riskin kun hakijoita on useista eri ikäluokista ja siitä omasta ylioppilastutkinnosta voi olla aikaa enemmän

tämä tarkoittaa sitä että ulkomailta tuodaan meille energiakivihiiltä mikä tapahtuu meidän kotimaisten energiamuotojen kustannuksella

mutta tämä väliinputoajien määrän saaminen mahdollisimman vähäiseksi täytyy ottaa huomioon

tämän on aiheuttanut nimenomaan se että turpeen verotus on moninkertaistettu ja samaan aikaan kuten tämä lisätalousarviokin pitää sisällään uusiutuvan energian tuotantotukea on laskettu

yhdenvertaisuusperiaate mitä täällä useissa puheenvuoroissa on ansiokkaasti nostettu jo esille on otettava olennaisena osana keskusteluun kun tätä lakiesitystä sitten ruoditaan valiokuntakäsittelyssä

tässä aikaisemmassa keskustelussa nousi hyvin vahvasti esiin se mikä tärkeys on oppilaanohjauksella ja peruskouluvaiheen lukiovaiheen ja toisen asteen vaiheen oppilaanohjauksella sen oikean opiskelupaikan löytämiseksi

eihän se sitä ole vaan tällä halutaan nimenomaan ehkäistä sitä että meille tarvitsisi tuoda tuontienergiaa vaan pystytään kotimaisia energiamuotoja hyödyntämään saadaan kotimaista työllisyyttä parannettua ja saadaan ennen kaikkea alueiden elinvoimaisuutta parannettua tässä maassa

omalla kotipaikkakunnallani on ollut ansiokas yrittäjyyskasvatusprojekti ei sillä että sillä kasvatettaisiin ainoastaan yrittäjiä mutta sillä halutaan opettaa jokaista lasta ja nuorta omasta itsestään huolehtimiseen siihen että mikään tässä yhteiskunnassa ei tule ilman etteikö sen eteen tekisi jotain

tähän yrittäjyyskasvatushankkeeseen liittyy hyvin olennaisena osana myös se että tutustutaan työelämään varhaisessa vaiheessa tutustutaan siihen jo ala ja yläasteella käydään niissä paikkakunnan työpaikoissa vierailuilla sovelletaan sitä työelämää jo niihin varhaisen vaiheen opiskeluihin tutustutaan siihen minkä vuoksi esimerkiksi matematiikkaa opiskellaan minkä takia niitä kaavoja siellä täytyy päntätä

maataloudesta vielä pari sanaa tähän

arvoisa herra puhemies

kun viime keväänä keräsin nimiä tähän lakialoitteeseen ei ollut niin pinnalla tämä normien purku byrokratian keventäminen ja asioiden yksinkertaistaminen

mutta tämä sama lakialoite mihinkä silloin keräsin nimiä on yksi osa sitä mikä tukee mitä parhaimmalla tavalla sitä että asioita pyritään tekemään yksinkertaisemmin

tässä lakiesityksessä puututaan maankäyttö ja rakennuslakiin sen muuttamiseen siltä osin että maankäyttöoikeuden määräämisvaltaa siirrettäisiin ely keskuksilta kunnille rantarakentamisen poikkeamislupia koskevissa asioissa

niitä tarvitaan useissa työpaikoissa fysiikkaa kemiaa tarvitaan useissa työpaikoissa nähdään käytännössä miksi niitä asioita opiskellaan

rahaa niihin on vähemmän mitä on tukiratkaisuihin liittyen tapahtunut ja tapahtumassa

se on valitettava asia

nyt meidän pitäisi saada uusi investointibuumi maataloudellekin päälle lisää investointeja maatalouden ruuan omavaraisuutta parannettua

useissa kansainvälisissä tehtävissä on hyvä ja välttämätöntä kieliä osata joten sen takia niihinkin tulee nuoria ohjata ja sitä motivaatiota sitä kautta nostaa